tämänkaltainen vastakkainasettelu että pohditaan autetaanko työllisyyttä tekemällä tuo vai tuo ei välttämättä sisällä sitten sellaista kokonaisanalyysia joka pikemminkin voisi meitä auttaa tekemään oikeita tekoja työllisyystilanteen parantamiseksi

meidän aikamme demokratia on myös asioiden yhdessä tekemistä ja ideoimista ja uudenlaista yhteistoimintaa jossa hyödynnetään joukkoälyä ja verkossa toimimisen mahdollisuuksia

demokratia tapahtuu kun aiemmin osaton äänetön ja kasvoton saakin äkkiä äänensä kuuluviin

vihreät ovat kannattaneet suoraa ja osallistuvaa demokratiaa joka tukee edustuksellista demokratiaa ja lisää ihmisten tietoisuutta yhteiskunnallisista asioista sekä halua ja uskoa vaikuttaa niihin

kysymys valinnanvapauden toteuttamisen tavasta on hallituksen sote mallin akilleenkantapää joka voi huonosti toteutettuna estää sote uudistuksen keskeisen tavoitteen terveys ja hyvinvointierojen kaventamisen

itse asiassa tein itse muutama vuosi sitten semmoisen toimenpidealoitteen että suomi edistäisi kansainvälisissä neuvotteluissa valuutanvaihtoveron käyttöönottoa tai transaktioveron käyttöönottoa

nigeriassa on tällä hetkellä siepattuna satoja koulutyttöjä

sen aloitteen perusteluissa nimenomaan tuotiin esille sitä että valuutanvaihtovero kannattaisi olla eri maiden välinen juuri siitä syystä että siihen on helpompi kaikkien ryhtyä jos siinä on muitakin mukana

kuntatasolla ihmisten osallistumista voidaan edistää vahvistamalla lähidemokratiaa

on elintärkeää ettei valinnanvapauden lisääminen vaaranna palveluketjujen toimivuutta ja eri toimijoiden yhteistyön pelaamista tai oikeuta kulujen karkaamista käsistä

valinnanvapaudessa on myös oltava aidosti kyse ihmisten valinnanvapaudesta ei yritysten oikeudesta tai vapaudesta valita millaisia potilaita tai vaivoja ne hoitavat ja millaisilla alueilla kaupungeissako syrjäseuduilla lähiöissä monisairaitako vai hyvinvoivia

helsingissä on toteutettu demokratiapilotteja joissa on luotu muun muassa asukas tai kaupunkilaisraateja asukasfoorumeja sekä toimitilojen ja budjetoinnin suunnittelumalleja

sitten toiseksi mikään ei estä säätämästä todellakin tätä transaktioveroa niin pieneksi että se ei sinänsä haittaa markkinoiden toimimista

tästähän on erilaisia malleja olemassa että transaktiovero voisi olla juuri esimerkiksi sellainen että se sitten kiristyy kun tulee tämmöistä äkillistä valuuttakeinottelua

siihen on erilaisia malleja joten siinä mielessä todellakin suomen kannattaa olla jatkossakin niin kuin nyt on oltu aktiivinen nimenomaan näissä kansainvälisissä neuvottelupöydissä tuomassa esille tätä transaktioveroa

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee tähän pankkimaksuun niin olen kyllä ed

vihreän oikeusministerin johdolla on toteutettu mittava vaalirahoituslainsäädännön uudistus joka tuo poliitikkojen yhteiskunnalliset kytkökset vihdoinkin päivänvaloon

lapintie esitti oikein hyvän kysymyksen tästä tuottavuusohjelman kohdentumisesta

sasin kanssa siinä eri mieltä että se nimenomaan rokottaisi köyhiä pankin asiakkaita koska sen ideanahan on nimenomaan se että myös pankkisektori joutuisi osallistumaan näihin tuleviin rahoituskriiseihin tai finanssikriiseihin

näitä palveluita yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää mutta julkisella vallalla on vastuu siitä että ihminen saa sen avun ja hoidon jonka hän tarvitsee

nämä tietoturvakysymykset on otettava vakavasti

sehän on ollut ongelma näiden työsuojelupiirien kohdalla mutta sitten myös esimerkiksi nuorten työvoimaneuvojia on joissain paikoin tuottavuusohjelman vuoksi jouduttu vähentämään

vihreiden minimivaatimus sähköiselle äänestysjärjestelmälle on kenen tahansa arvioitavissa oleva avoin lähdekoodi sekä paperitositteet jotka mahdollistavat erillisen tarkistuslaskennan

arvoisa rouva puhemies

nyt tarvitaan toimia demokratian muillakin osa alueilla

yksikään asiantuntija ei kannata sitä että päivähoito oikeutta rajataan lailla

viime aikoina on keskusteltu väitteistä joiden mukaan tutkijoiden ja toimittajien sananvapauteen on poliittisin perustein puututtu

on myös huomattava että sähköisten palveluiden nurja puoli on edelleen se ettei kaikilla kansalaisilla ole tunnistautumiseen tarvittavia nettipankkitunnuksia

eli tällä hetkellähän on tilanne kuitenkin se että pääasiassa siis valtiot veronmaksajat tulevat hätiin jos yksityiset pankit uhkaavat mennä nurin

kysyisin hallitukselta

ja miksi ei

onko jonkinlaista koordinaatiota siitä mihin se milloinkin kohdistuu ettei käy niin että otetaan esimerkiksi työsuojelupiireiltä joille muutenkin on nyt viime vuosina jouduttu antamaan lisää tehtäviä tai sitten esimerkiksi nuorten työvoimaneuvojista säästetään kun esimerkiksi nimenomaan siellä on tällä hetkellä uutta tarvetta

kun sivistysvaliokunnassa käsiteltiin tätä ammattikorkeakoululakia niin sanoin että vihreä eduskuntaryhmä ei missään olosuhteissa eikä koskaan tule hyväksymään lukukausimaksuja opiskelijoille

vihreät ovat ajaneet valiokuntien työskentelyn avoimuuden lisäämistä

kun tämä laki pannaan voimaan sen jälkeen uupuneen vanhemman on itse ymmärrettävä hakea apua silloin kun valvoo öitä vauvan kanssa vanhemman jolla on esimerkiksi diagnosoimaton mielenterveyden häiriö täytyisi ymmärtää hakea apua ennen kuin hän vahingoittaa lasta tai vanhemman jolla on päihdeongelma jota hän salailee pitäisi kuitenkin ymmärtää tekevänsä väärin hoitaessaan vauvaa päihdeongelmaisena

eduskunnan työn avoimuuden lisäämiseksi vihreät ovat ehdottaneet että valiokuntien kokouksia voitaisiin nykyistä useammin avata yleisölle

tämänhetkinen yths kokeilu päättyy ensi vuoden heinäkuussa mutta jo nyt on saatu sellaisia tuloksia joiden pohjalta vakinaistaminen olisi mahdollista tehdä

julkisuus voisi lisätä paineita eri näkökohtien parempaan huomioon ottamiseen ja esitysten muuttamiseen silloin kun kuulemiset siihen aihetta antavat

on käynyt usean melkein kaikkien lakien kohdalla itse asiassa ilmi se että asiantuntijat ovat sitä mieltä että hallituksen esitykset lisäävät toimeentulotuen tarvetta ja toimeentulotuesta riippuvaisten ihmisten määrää

te oletatte että hän menee päivähoidon päällikölle ja ilmoittaa että minulla on päihdeongelma voisinko saada kokopäiväoikeuden

sen vuoksi kiirehdän hallitusta ja olen myöskin hyvin pahoillani siitä että uusi opetusministeri ei ole täällä paikalla kuulemassa tätä keskustelua siitä että vakinaistettaisiin ja laajennettaisiin vihdoin terveydenhuolto koskemaan kaikkia ammattikorkeakoulujen opiskelijoita

te oletatte että maahanmuuttajataustainen vanhempi joka ei osaa suomen kieltä yhtäkkiä osaakin käyttää suomen kieltä ja osaa tehdä asianmukaisen hakemuksen

sitä kautta hallituksen säästöt koituvat siis viime kädessä kuntien maksettaviksi mutta mikä pahinta köyhyystutkijathan pitävät kaikkein huonoimpana vaihtoehtona sitä että säästetään perusturvasta lääkekorvauksista ja niin edelleen ja pakotetaan sitten köyhät ihmiset toimeentulotuelle koska sieltä on hyvin vaikea työllistyä

aikamme suurin haaste on ilmastonmuutos joka uhkaa muuttaa ympäristön tasapainoa ja heikentää elinolosuhteita eri puolilla maapalloa

ja minäkin peräänkuulutan sitä että perustuslakivaliokunta pohtisi vielä kerran sitä voitaisiinko automaatiojäsenyys tehdä mahdolliseksi myös ammattikorkeakoulujen puolella ja ellei voida niin jokin rahoitusratkaisu on pakko löytää jotta myös ammattikorkeakoulujen kaikki opiskelijat pääsevät terveydenhuollon piiriin

arvoisa puhemies

verottaja ei saa omilla toimillaan vaikeuttaa yleishyödyllisten yhdistysten rahankeräystä tai tehdä niiden toiminnasta pakon sanelemana elinkeinotoimintaa silloin kun se ei sitä selkeästi ole

kyllä täytyy ihmetellä tämmöistä väitettä

ensinnäkin tuottavuusohjelma on edellisen hallituksen heiniä ja siinä demarit ovat olleet pääasiallisena aloitteentekijänä ja räätälinä koko tämän tuottavuusohjelman

toimeentulotuki on kuin katiska josta ihminen ei omin avuin pääse pois

edustaja alanko kahiluoto vastauspuheenvuoron puheen arvoisa puhemies

aktiivinen kansalaisyhteiskunta on demokratian perusta

onko hallitus arvioinut ollenkaan sitä miten te työnnätte köyhiä ihmisiä tämmöiseen ahdinkoon josta he todellakaan eivät kovin helposti enää nouse

työhallinnon ohjeistusten pitää olla niin selkeät ja yksiselitteiset että työttömät ihmiset uskaltavat osallistua vapaaehtoistoimintaan pelkäämättä työttömyysturvan menetystä

mustajärvi totesi että nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa työpaikkaa

hallitusohjelmassa me teimme semmoisen kir jauksen että jatkossa tuottavuusohjelma ei saa heikentää tutkimuksen ja opetuksen laatua ja se oli semmoinen asia myöskin mihin te ette kyenneet omalla kaudellanne

nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa sitä että kolme kuukautta tai noiden valmistamiseen ja kolmessa kuukaudessa työttömäksi jääneelle nuorelle on tarjottava joko työharjoittelu tai opiskelupaikka

vihreiden ajama perustulo tekisi lopun ihmisten tarpeettomasta vahtimisesta ja nöyryyttävästä kontrolloimisesta ja vahvistaisi myös demokratiaa ja osallisuutta

hallitukselta oli erinomainen linjaus että valtion päästöhuutokauppatulot ohjataan kehitysyhteistyöhön

opetusministeri sari sarkomaa on koko kautensa ajan tällä hallituskaudella ajanut voimakkaasti sitä että tuottavuusohjelma ei jatkossa enää koskisi yliopistoja

nimenomaan tällä monien eri toimenpiteiden kokonaisuudella joka sisältyy hallituksen lisätalousarvioon pyritään vastaamaan siihen että nuorten yhteiskuntatakuu toteutuisi ja esimerkiksi työpajat ovat osa tätä rakennetta

vihreät pitää tärkeänä että päästökaupan tulot ohjataan jatkossakin kehitysyhteistyöhön ja että suomen vahva panostus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen jatkuu

sen pohjalta mitä tänään olen kuullut kuulostaa erittäin hyvältä se että ministeri nyt sanoo että näin tulevaisuudessa olisi että päästäisiin tuottavuusohjelmasta kokonaan eroon yliopistojen kohdalla

vihreiden mielestä onkin hyvä että hallitus on jo sopinut lisäävänsä yhteiskuntaopin opetusta peruskouluissa sekä säätävänsä varhaiskasvatuksesta pakollisen

mutta nuorisotyöttömyyden hoitaminen tarvitsee tämmöisiä pitkäkestoisia ja pitkäjännitteisiä toimia joihin hallitus pyrkii muun muassa tällä moniammatillisen yhteistyön vahvistamisella joka sisältyy paraikaa käsittelyssä olevaan nuorisolakiin

nuorten mahdollisuutta osallistua heitä koskeviin päätöksiin vahvistaa sekin että oppilaskuntien toiminta vakinaistetaan ja että nuorisovaltuustoista tehtiin lakisääteisiä

brasilialaisessa porto alegren kaupungissa taas sovelletaan osallistuvan budjetoinnin menetelmää jossa kansalaisista koostuvat kaupunginosaneuvostot päättävät osasta budjetin kohdentamista

sen tarkoituksena on se että estettäisiin alun alkaen nuorten putoaminen ja se että he eivät joutuisikaan esimerkiksi etsivän työn tai työpajatoiminnan palvelujen tarpeeseen

lisäksi alueelliset erot ovat kasvaneet

suoraa demokratiaa voisi lisätä esimerkiksi kaupunginosien tasolla sillä kansalaiset itse tuntevat parhaiten lähipalveluidensa ja arjen toimivuuden

demokratian kannalta on kyse vakavasta asiasta

alhainen äänestysaktiivisuus heikentää edustuksellisen demokratian uskottavuutta kansalaisten silmissä

nyt varoja valuu kehitysmaista enemmän ulos kuin mitä kehitysmaat apuna saavat kehitysmaat siis lopulta tukevat rikkaita maita eikä toisinpäin

arvoisa puhemies

ei ole helppoa saada suunvuoroa julkisessa tilassa jos on todella osaton köyhä syrjäytynyt asunnoton tai osaton siinä merkityksessä ettei kykene puhumaan vallanpitäjien kieltä

demokratia toteutuu edelleen pääosassa maailmaa hyvin vaillinaisesti

suomi on ajanut ihmisoikeusperustaisuutta kansainvälisten järjestöjen ja eun kehityspolitiikan agendalle ja ihmisoikeudet ovat tärkeä lähtökohta myös suomen kehityspolitiikalle